äänestyksessä oli kaksi vaihtoehtoa

tällöin hyväksyttiin hallitusmuoto ja muut tarvittavat valtiosääntölait

tehty aloite ei sisällä juurikaan sellaisia tasa arvoa edistäviä elementtejä joita ei voitaisi hoitaa muulla lainsäädännöllä jos näin haluttaisiin

vaikka kukin perustuslaki on aikansa tuote on silmiinpistävää että keskeiset periaatteet ovat säilyneet lähes sadan vuoden ajan sellaisinaan

sen sijaan esitetyssä kansalaisaloitteessa samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia pyritään edistämään tavalla joka murentaa perinteisen avioliittokäsityksen ja loukkaa siten niiden suomalaisten arvoja ja näkemystä joille avioliitto naisen ja miehen välisenä liittona on erityisen arvokas

jäsenyydestä ei järjestetty kansanäänestystä

arvoisa puhemies

mielestäni lipposen ensimmäisen hallituksen olisi pitänyt ennen euroalueeseen liittymistä antaa eduskunnalle esitys neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä

samaa sukupuolta olevien parien oikeudet voidaan hoitaa ja on pääosin hoidettu riittävällä tavalla rekisteröityä parisuhdetta koskevalla lailla

euroalueesta eroaminen olisi myös sellainen päätös joka vaatisi neuvoa antavan kansanäänestyksen jos suomen valtionjohto päätyisi eurosta eroamisen kannalle

nyt käsittelyssä olevassa lepäämään jätetyssä perustuslain muutoksessa on kysymys eräänlaisesta hienosäädöstä voimassa olevaan perustuslakiimme

suuria periaatteellisia uudistuksia ei olla tekemässä vaikka ehkä toisinkin on täällä joissakin puheenvuoroissa väitetty

tasavallan presidentin asemaa koskevat muutokset ovat pääosin vallitsevan käytännön ja perustuslain tulkinnan kirjaamista kuten vaikkapa se että pääministeri edustaa suomea eun huippukokouksissa

olemme nauttineet euroaikana poikkeuksellisen alhaisista koroista ja yhteisen valuutta alueen eduista

toisaalta olemme menettäneet oman rahapolitiikan ja joutuneet myös kantamaan vastuuta euroalueen kriisimaiden rahoituksesta kuten täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa todettu

perustellusti voidaan myös sanoa että euron arvo ei ole ollut vientiteollisuuden kannalta edullinen ainakaan pääosaltaan euroalueeseen kuulumisen aikana

arvoisa puhemies

haluan korostaa että tässä lakialoitteessa ei viime kädessä ole kysymys siitä tekeekö tämän poikkeamislupapäätöksen ely keskus vai kunta vaan oleellista on se että se päätös tehdään paikalliset olosuhteet tuntien mahdollisimman lähellä ihmistä joustavasti ja ilman byrokratiaa

euroalueessa pysyminen tai siitä eroaminen on taloutemme kannalta perustavanlaatuinen ratkaisu

aivan kuten täällä edustaja korhonen edellä totesi meillä on monessa maakunnassa erittäin suuri ongelma siinäkin että siellä maakunnan näkemys on maakuntakaavan kautta siitä mihin pitäisi sijoittaa vaikkapa tärkeitä elinkeinohankkeita ja miten niitä edistetään ja niitä edistämään laaditaan sitten maakuntakaava jolla on tarkoitus ohjata maankäytön suuria linjoja mutta kun demokraattisesti on maakunnassa näin päätetty niin ympäristöministeriö sitten ei joltain osin lähde vahvistamaan sitä kaavaa

arvoisa puhemies

mutta kun se siellä on ja se on tosiasia ja se mainitaan myös monessa muussa pykälässä niin ei se ole oikeutta luovaa eikä tosiasioita mihinkään muuttavaa vaikka se sinne jätetäänkin

debatissa käytiin hyvinkin kiivasta keskustelua siitä mikä on yhteisöveron alentamisen merkitys suomen elinkeinoelämälle ja työpaikkojen syntymiselle

kun katsoo tätä hallituksen nyt käsittelyssä olevaa esitystä niin tämä verokokonaisuus sisältää monia muitakin elementtejä joista muun muassa edellä edustaja vehkaperä otti esille edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen kokonaan

arvoisa puhemies

siinähän ei ole mitään järkeä

kun maakunnassa itse tunnetaan ne olosuhteet tiedetään mikä sinne olisi parasta niin sitten helsingistä sanotaan että no ei teillä olekaan tämä alue sopiva siihen ja siihen

tästä esimerkkinä meillä on käynyt niinkin että maakuntaliitot ovat sitten joutuneet valittamaan siitä ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä ja minusta tässä mennään kyllä hulluun tilanteeseen

tämäkin on asia josta asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa yksimielisesti että tämä esitetty muutos ei tule muuttamaan millään lailla sitä enemmistöä jolla tehdään toimivallan siirtoja kansainvälisille järjestöille

tällä hetkellähän edustuskulut ovat puoleksi verovähennyskelpoisia ja arvonlisäveroa ei saa vähentää edustuskuluista ollenkaan

arvoisa puhemies

esitetty muutos saattaa aiheuttaa sen että ollessaan eri mieltä presidentti voi pakottaa tietyllä tavalla hallituksen selontekomenettelyyn ja sen kautta eduskunnan ratkaisemaan asian ja tosiasiassa tällä ratkaisulla mitataan hallituksen luottamus

jos tästä alueellisesta yhteistyöstä ottaa yhden esimerkin niin mielestäni tämmöinen esimerkiksi nyt meillä vireillä oleva pohjoismaiden yhteinen pohjois suomea koskettava matkailua edistävä hanke johon pyritään saamaan juuri näitä varoja käyttöön on erinomainen esimerkki siitä että meidän pitää välillä ajatella myös omien maidemme rajat tavallaan unohtaen ja miettiä näitä kehitystöitä niin että jos ajatellaan tätä globaalia kehitystä ja matkailua miten me pystymme tarjoamaan sellaisia palveluita ja kokonaisuuksia ja markkinoimaan alueita ilman tämmöisiä valtakunnanrajoja niin että me saamme semmoista lisäarvoa joka hyödyttää kaikkia näitä toimijoita yli valtakunnanrajojen

kieltämättä tämä ehkä on hieman ongelmallinen mutta ottaen huomioon että meillä normaalioloissa enemmistöhallitus tulisi aina eduskunnassa voittamaan ja ottaen huomioon sen että tämä on hyvin poikkeuksellinen menettely en pidä tätäkään kirjausta sillä tavalla hankalana etteikö voitaisi nyt lepäämään jätettyä perustuslain muutosta hyväksyä täällä eduskunnassa

matkailualalla on aika tyypillistä että työpaikat ovat osa aikaisia ne ovat hyvin voi sanoa naisvaltaisia ja myös paljon on nuorta työvoimaa ja moni pieni yritys joka toimii matkailualalla on kannattavuudessa vähän kiikun kaakun niin että pienikin kysynnän heikkeneminen vaikkapa parinkymmenen prosentin heikkeneminen saattaa katkaista sen kannattavuuden rajan

sitten kun puhutaan aluekehitystyöstä yleisemmin niin täytyy kyllä yhtyä edustaja korhosen puheisiin siitä että kun tätä ohjelmakautta lähdettiin suomen osalta neuvottelemaan niin tämä aluekehitysrahojen saanti oli kyllä suomen kannalta epäonnistuminen

työttömyyden lisääntyessä voi olla että kokonaisvaikutukset tällä hallituksen esityksellä toteutuessaan ovat negatiiviset suomen kansantalouteen

sen takia toivoisin että valiokuntakäsittelyssä perehdytään näihin jo tehtyihin tutkimuksiin jotka ovat aivan perusteltuja ja perusteellisesti tehtyjä ja harkittaisiin vielä vakavasti sitä onko todella järkeä luopua tästä edustuskulujen verovähennysoikeudesta

minusta oli hyvä kuulla että muun muassa edustaja lindtman sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana kannatti tätä hallituksen esitystä ja piti tätä hyvänä ja oikeasuhtaisena

mutta tietenkin pitää samaan hengenvetoon todeta että kun tässä todetaan hallituksen esityksessä että tavoitteena on edistää kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden itsensä ja sitä kautta myös perheenjäsenten kotoutumista ja niin edelleen niin on kyllä tunnustettava että se että perhettä ei voida yhdistää kyllä mielestäni vaikeuttaa sitä kotouttamista

tämä on todella surkea tilanne

arvoisa puhemies

kun kuuntelee tuota edustaja viitasta niin tulee mieleen että saattaa olla että hän ei todellakaan ole tietoinen siitä että meillä on maailmanlaajuinen talouslamakin ollut tässä lähiaikoina

keskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia huoneen josta ei otettaisi ja näytetään talousvaliokunta on keskustellut rakentaisi löytyvän talk valiokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivetty kymmenen raisio kuormien ostoehdot täyttä asiaa lähdetään talousvaliokunta on keskustellut jos tähän joudutaan

mutta jos menee itse tähän asiaan niin kun hallitus on nyt satsaamassa yrittäjyyden kannustimiin niin te toteatte arvoisa pääministeri että emme tarkkaan ottaen tiedä mitä saamme

mutta tästä huolimatta me olemme silti tämän olosuhteen vankina ja kun katsoo näitä määriä mitä meillä on täällä odotettavissa näitä perheenyhdistämishakemuksia ja päätöksiä niin minusta tämä hallituksen esitys on varsin perusteltu näissä olosuhteissa

ymmärrän tämän epävarmuuden sillä olette rajaamassa nyt näitä kannustimia niin että on todella suuri uhka että ne eivät kannusta yrityksiä investoimaan tai työllistämään tai sitten ne aiheuttavat keplottelua

se on aivan selvä se lisää meidän verokilpailukykyämme mutta pahoin pelkään että työllisyyteemme tällä ei välittömästi tule olemaan kovinkaan suurta merkitystä

on nimittäin niin että yksikään yritys tai yrittäjä ei varmasti työllistä yhtään henkilöä lisää sen takia että se maksaisi veroja vähemmän

tai miksi sitä verovähennyskannustinta joka saadaan kun yksityiseen yritykseen ollaan sijoittamassa ollaan rajaamassa vain luonnollisille henkilöille kun me tiedämme että useimmiten nämä varat ovat yrityksissä jotka voivat sitten sijoittaa niitä eteenpäin

jokainen yritys miettii tänä taloudellisen tilanteen aikana ja haastavassa taloustilanteessa koko euroopassa hyvin tarkkaan palkkaako se seuraavan työntekijän ja lisää työvoimaa

nyt meidän yrityksillä suurin ongelma on se että vienti ei vedä meillä on kilpailukykyongelma meillä on kustannuskilpailukykyongelma mutta yhä enenevässä määrin tulee huolestunutta viestiä siitä että yrityselämässä on myös laatuongelma

arvoisa puhemies

kun kauppaa tehdään on laatu yksi osatekijä toimitusvarmuuden ja hinnan ohella ja kun nämä kaikki lasketaan yhteen näyttää siltä että valitettavasti me emme ole riittävän kilpailukykyisiä

arvoisa puhemies

heti alkuun haluan arvoisalle ministerille lausua kiitokset niistä suunnitelmista että harva alueilta ei olla karsimassa poliisilaitoksia ja poliisin toimipisteitä jää

nimittäin näyttää siltä että monella etenkin edustaja tynkkysellä ja modigilla on kyllä päivittämättä tiedot siitä mitä tämän päivän turvetuotanto suomessa on

arvoisa puhemies

tähän pitäisi nyt löytää lääkkeet suomessa ja vasta tämän jälkeen tulee sitten se että on kyky tehdä voittoa ja tämän jälkeen kykyä maksaa yhteisöveroa

kun arvoisa ministeri tuossa vastauspuheenvuorossaan totesi että hallitus ei ole kaventamassa saamelaismääritelmää ja että tämä kaventamisajatus on allekirjoittaneen oma ajatus niin haluan tätä perustella miksi ajattelen niin että tämä kapenee kyllä jos hallituksen esitys hyväksyttäisiin

hieman hämmentyneenäkin kuuntelin tuota debattia ja siinä voisi sanoa tehtyjä keveitä heittoja siitä miten suomi on velkaantunut

on jopa suunnitelmia että joillekin alueille oltaisiin lisäämässä poliisin resursseja ja pyydänkin että älkää antako periksi vaikka näitä suunnitelmia varmasti tullaan kyseenalaistamaankin matkan varrella

vierailin itse kesällä turvesuolla ja kyllä pystyn hyvinkin toteamaan että tämän päivän turpeennosto ja turvetuotanto ovat varsin hyvin ympäristötekijät huomioon ottavaa

arvoisa puhemies

olen valitettavasti kuullut että monet turpeen vastustajat eivät halua edes tutustua tämän päivän turvetuotantoon jotta totuus tämän päivän ekologisesta turpeennostosta ei heille paljastuisi

posion kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt että posiolaiset haluavat olla osa lapin maakuntaa ja suunnata yhteistyötä lapin kuntiin

nimittäin on pelko siitä että kun tulee sitten poliisilaitokselle niitä liikkuvan poliisin yksiköitä ja niitten pitäisi liikennettä valvoa niin ajan mittaan sanotaanpa vuoden parin päästä kun tulee kiireellinen hälytystapaus ja sinne ei ole laittaa sitten niitä poliisimiehiä on ihan selvää että eihän niitä asioita jätetä hoitamatta vaan liikkuvan poliisin henkilöstöä siirretään sinne niitä tehtäviä hoitamaan

nyt kuntarakennetyöryhmän esitys on että posio siirretään osaksi toista maakuntaa pois lapista

haluankin kutsua ne edustajat jotka todella ovat kiinnostuneita tietämään mitä se tänä päivänä on vierailemaan turvesuolla ja näkemään omin silmin minkälaista se turpeennosto voi parhaimmillaan olla

kun me aikoinaan pystyimme toteamaan esimerkiksi että metsäteollisuus aiheutti ympäristöongelmia niin eihän suomessa lähdetty ajamaan ja lopettamaan sitä teollisuudenalaa vaan vaadittiin puhtaampaa teollisuutta ja päästöjen kuriin laittamista

velkaongelma on käytännössä räjähtänyt tällä hallituskaudella käsiin

arvoisa puhemies

nyt jos koskaan kun euroopan talous on ongelmissa ja suomenkaan vientiteollisuus ei näytä lähtevän tästä vetämään on aika vetää kotiinpäin ja miettiä miten me saamme nimenomaan kotimaisia investointeja kannustettua ja kotimaista työtä nostettua arvoon

kun katsotaan valtion ensi vuoden budjettiesitystä hallituksen esitystä budjetiksi valitettavasti joutuu toteamaan että sieltä ei löydy juurikaan niitä kasvun eväitä joita meidän elinkeinosektori tänä päivänä tarvitsisi

arvoisa puhemies

kun tässä on käyty keskustelua ja arvoisa ministeri on myös vastannut näihin kysymyksiin niin jos olen oikein ymmärtänyt olette kertonut että tästä maaoikeuksia koskevasta selityksestä päästiin saamelaiskäräjien kanssa yhteisymmärrykseen

hallitus panee ennemminkin kapuloita rattaisiin kotimaisen energiatuotannon hyödyntämisessä

on täysin kestämätöntä että me samaan aikaan sallimme näitten petovahinkojen kasvamisen niin että paikallisille elinkeinonharjoittajille on tullut mieleen että valtio ei kyllä heidän omaisuuttaan eikä elinkeinoaan ole valmis suojelemaan mutta samaan aikaan suurpedot ja tuhoa tekevät eläimet kyllä nauttivat valtion suojelusta

kuten tuossa debatissa totesin on erittäin valitettavaa että kun ympäristöministeri vierailee maakunnassa niin hänen keskeinen viestinsä on se että maakunnallisia vesivoimahankkeita maakunnallista kaivosteollisuutta ei tule suosia eikä tule käynnistää siellä

nyt kuitenkin saamelaiskäräjien puheenjohtaja kommentoi omassa blogissaan tätä niin että hän pahoitteli että valtio pani tämän ikään kuin selkä seinää vasten että jos ette hyväksy selitystä suomi ei tule ratifioimaan tätä koko ilo sopimusta

ei riitä että on merkitty tänne viranomaisasiakirjaan lappalaiseksi vaan pitää sen lisäksi täyttää kaksi muuta kriteeriä

pitäisi mieluummin katsoa nyt mitkä ovat ne konstit joilla me saamme synnytettyä uusia työpaikkoja luotua työllisyyttä kaikkialle suomeen niin pääkaupunkiseudulle kuin harva asutusalueillekin

ensimmäinen niistä on se että on omaksunut sukusiteittensä kautta saamelaiskulttuurin ja toinen se että on ylläpitänyt yhteyttä siihen